minun on kyllä nyt pakko sanoa että en aina oikein pysy kärryillä kun tässähän se asia josta puhutaan on se että ensin tehdään päätös että lakkautetaan junaliikenne ja sen jälkeen sanotaan että se korvataan jollakin

ja tämä on äärimmäisen ongelmallinen tilanne niille jotka ovat riippuvaisia tästä junaliikenteestä

ja tähän vetosin kun sanoin että olen ymmärtänyt että tämä tapahtuu joko ostoliikenteellä tai velvoiteliikenteellä mutta se joka tapauksessa turvataan

en usko että nurmeksen ja joensuun välille tulee raiteille yksityistä kilpailua eikä myöskään pieksämäkijoensuu välille

todellakin työpaikkojen saaminen on tärkeintä sen suhteen että saamme suomen talouden nousuun ja tässä mielessä nämä hallituksen esittämät kärkihankkeet tuntuvat oikein hyviltä

mielestäni bioenergia on hyvä asia mutta meillä täytyisi olla katse korkeammalla pitäisi saada enemmän kilohintaa puusta

millä tavalla sitten näitten kärkihankkeitten avulla aiotaan mahdollistaa se että saamme todella uutta kilohintaa ja lisää tuotteita uusia tuotteita tästä arvokkaasta raaka aineesta

aivan varmasti täällä on kaikilla oikeus sanoa ihan mitä sanoo mutta toki me keskustelemme niistä asioista mitä me täällä kuulemme emmekä jostain sellaisesta asiasta joka on kirjoitettu joihinkin papereihin

olen edustaja sinnemäen kanssa samaa mieltä siitä että on tietty itseisarvo että me suojelemme luontoa suomalaista monipuolista luontoa

ja kun me suojelemme luontoa sieltä tulee niitä työpaikkoja esimerkiksi metsähallituksen kautta luonnonsuojelualueitten kautta

kuinka monelle suomalaiselle ihmiselle kauniit suot metsät ovat niitä paikkoja joissa me lataamme akkuja saamme tuntea olevamme osa tätä suomalaista luontoa oma itsemme

sitten mitä tulee turpeen polttamiseen niin sehän on ihan selkeästi todistettu että sen hiilidioksidipäästöt ovat isommat kuin hiilen

meillä suomessahan se pääasiallisin tapa millä tuetaan vuokra asuntotuotantoa on korkotuki

sen sijaan on äärimmäisen tärkeää että me huolehdimme siitä että näille yleishyödyllisille rakennuttajille tulee se tuki mitä me voimme tällaisessa taloudellisessa tilanteessa ylipäätänsä antaa

tästä syystä on hyvä että y säätiö on nyt näitten asuntojen omistaja koska se on yleishyödyllinen yhtiö ja tällaisia yhtiöitä me tarvitsemme

arvoisa puhemies

kysyn näistä kaavojen poikkeamispäätöksistä kun täällä kollega sanoi että on hienoa että nyt päätösvaltaa elyn mielivallasta siirretään kunnille

kollega

ja kuitenkin kun katsotaan sitä miten ely on menestynyt niissä kun on valittanut näistä kuntien rantakaavapäätöksistä niin se on menestynyt erittäin hyvin eli turhia valituksia ei ole tullut

miten tämä vaikuttaa sitten rantojen rakentamiseen

me tiedämme kyllä sen että läheskään kaikissa kunnissa ei ole osaavaa henkilöstöä ja ehkä siellä sitten myöskin jotkut pelit voivat mahdollistua jos ei ole tätä ulkopuolista tarkkailua

arvoisa puhemies

tämä on tärkeä keskustelu ja senkin vuoksi on hyvä että voimme käydä sitä näin myös kasvotusten

sen sijaan on todettu se mitä päätöksiä hallituksessa on tehty että tietyiltä rataosuuksilta raideliikenne ollaan lakkauttamassa ja emme tiedä mitä se korvaava liikenne on joka sinne tulee

täällä on hyvin paljon keskusteltu siitä miten saamme kasvua aikaan ja tämä on se kaikkein tärkein asia koska nimenomaan kun saamme sitä kasvua aikaan joka luo kestäviä työpaikkoja eli työpaikkoja sellaisille aloille joilla on aitoa kysyntää maailmalla se on ainut tapa millä suomi pääsee nousuun

mielestäni olisi ollut hyvä odottaa tätä liikennekaarta ja tehdä sitten vasta sen perusteella näitä isoja päätöksiä

olen sitä mieltä että meidän on tärkeää tehdä suunnitelmallista työtä liikennepolitiikassa

se tulee moninkertaistamaan ilmastomyönteisen teknologian tarpeen maailmalla

täällä on puhuttu että se on ympäristöystävällinen se ulottuu lähes joka paikkaan suomessa niin että sitä voidaan käyttää runkoliikenteenä ja on jo aikaisempia suunnitelmia siitä että meillä olisi nopeat kaupunkien väliset junayhteydet ja niitä voisivat täydentää sitten kiskobussit ja näille sitten riittävän tehokas ja hyvä syöttöliikenne

täällä on puhuttu siitä että meidän täytyy omissa hankinnoissamme ottaa tämä huomioon ja meidän on myöskin otettava tämä huomioon omassa koulutuksessamme tutkimuksessamme kehitystyössämme

mielestäni nyt olisi kaikkein tärkeintä miettiä sitä miten kehitämme raideliikennettä jotta saamme sinne myöskin asiakkaita

tämä asettaa nyt erittäin vakavaan tilanteeseen ne koulutus ja tutkimusrahaleikkaukset jotka tämä hallitus tekee

hintaa voidaan vaihdella kysynnän mukaan ja myöskin sitten tällä tavalla luoda kysyntää niille aikaväleille kun sitä muutoin ei ole

arvoisa puhemies

suomi nykyisellään on niitä maita jotka ovat kärjessä koulutuksessa mutta kuinka kauan

minun kysymykseni johon en saanut kylläkään vastausta ministeriltä oli juuri se että miten nostamme puun jalostusastetta ja arvoa

juuri nyt meidän pitäisi pystyä satsaamaan nimenomaan tähän osaamiseen

on tärkeätä että tuotamme puunjalostusteollisuuden sivuvirroista biopolttoainetta ja bioenergiaa mutta on mahdollisuus huomattavasti nostaa jalostusastetta saada enemmän euroja puukilosta

täällä on puhuttu siitä mitä vaikutusta hallituksen niin sanotuilla kärkihankkeilla kuten biotalouden kärkihankkeella voisi olla

on myöskin vaikea mieltää sitä miten sitten harvaan asutulla alueella esimerkiksi tätä liikenteen ketjuttamista tehdään jos ikään kuin palapelinä hoidetaan tätä runkoliikennettä niin että jos kilpailutuksessa ei kukaan innostu siitä sitten se hoidetaan jollain toisella tavalla

itse toivon todella että tähän alueeseen satsattaisiin että siinä saataisiin liikkeelle aidosti uutta jolla kyetään vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja saamaan sieltä erityisesti puulle entistä enemmän kilohintaa

ja tätä halusin nimenomaan kysyä

silloin kun on tällaisista matkaketjuista kysymys siinä on aika monta osapuolta joitten intressit ja myöskin sitten se liikenteen sujuvuus pitää saada hoidettua

meillä on erittäin paljon sellaisia mahdollisuuksia joita puusta voi tehdä korvata sillä esimerkiksi öljyperäisiä tuotteita

mutta olen hyvin skeptinen sen suhteen että ne saavutettaisiin niillä satsauksilla joita hallitus esittää

eli myöskin tästä näkökulmasta olen sitä mieltä että liikennepoliittisia ratkaisuja ei pidä tehdä paloina vaan pitää olla kokonaisnäkemys ja sen sisällä sitten tehdään näitä käytännöllisiä ratkaisuja

pohjois karjalan näkökulmasta olenkin jo maininnut sen että siellä on maakuntaliiton taholta jossa on kaikki puolueet mukana esitetty sitä että molemmilla ratayhteyksillä joilta nyt liikennettä ollaan

me tiedämme kaikki mikä tilanne tällä hetkellä on euroopan rajoilla

siellä tarvitaan nimenomaan sitä että saadaan kehitystä liikkeelle

miten saada mukaan nämä matkailuyritykset niin että osa niitten markkinointia on myöskin tämä liikennevälineen markkinointi ja se helppous tulla pohjois karjalaan ja kainuuseen tätä ratayhteyttä pitkin

mietin vain eikö nyt olisi meidän kaikkien etu että me saisimme tässä suomalaisessa yhteiskunnassa mahdollisimman monipuolista keskustelua aikaan

olisi myös vahvasti mietittävä sitä että joensuun ja pieksämäen väli sähköistettäisiin jolloin sitten tuo poikkiliikenne saataisiin toimimaan ja myöskin kustannukset alenemaan tuolta liikennealueelta

eurooppalaisilta järjestöiltä itse asiassa leikataan kaikkein eniten

se esitys jonka hallitus teki leikkaa esimerkiksi eurooppalaiselta suomelta eurooppalaisten järjestöjen kattojärjestönä kaikki sen rahat

ja kun puhutaan tästä raideliikenteen kehittämisestä erityisesti pohjois karjalan ja itä suomen näkökulmasta niin imatran kaksoisraide on erittäin tärkeä sille että saamme matka aikoja lyhennettyä ja saamme kilpailukykyä rautateille

me voimme todennäköisesti hakea sitten järjestölle rahaa erilaisiin hankkeisiin mutta se varsinainen toimintaraha on budjetista leikattu

itse uskon että nimenomaan tästä kehittämisen näkökulmasta me voimme myöskin luoda sellaiset olosuhteet että liikenne ja erityisesti raideliikenne voi jatkua kasvaa ja kehittyä koko suomessa

kaikki ymmärtävät sen että vaikeassa taloustilanteessa kaikki joustavat mutta eivät sitä että nämä leikkaukset kohdistetaan näin valtavina nimenomaan kansalaisjärjestötaholle

kaiken kaikkiaan sanoisin että kyllä hallituksen pitää pystyä katsomaan myös sitä totuutta silmiin saadaanko aitoa kasvua sillä aikaiseksi että leikataan ja nimenomaan leikataan pienituloisimmilta

se kertoo aika paljon siitä missä me olemme menossa ja että pelkkä leikkauspolitiikka ei auta

edustaja tölli

d d

edustaja tölli on aivan oikeassa siinä että suomea on aina rakennettu sopien ja silloin on saatu isoja asioita vietyä läpi kun on löydetty yhteinen tahto ja halu ja luotu sellaiset edellytykset että on voitu lähteä yhteisiin päätöksiin

arvoisa puhemies

täällä on paljon puhuttu siitä mistä tämä talouskriisi on saanut alkunsa

arvoisa puhemies

mutta jos mennään tämän kriisin alkujuuriin niin nehän löytyvät atlantin takaa

tällä hetkellä on valitettavasti se tilanne että hallitus on ennakkoon jo sanonut sen mikä tämän sopimuksen lopputuloksen pitää olla ja se ei edesauta sopimisessa ja neuvotteluissa

vaalin tulos osoitti että suomalaiset haluavat tiukempia sääntöjä sille miten yhteisvastuullisuutta tukipolitiikassa harjoitetaan

kriisin liikkeellepaneva voima ei ole euro kuten välikysymyksen esittäjät väittävät vaan dollari tai pikemminkin se kehityskulku erityisesti finanssikeinottelu joka johti asuntokuplaan ja sen puhkeamiseen

hallitusneuvotteluissa sitten sosialidemokraattien aloitteesta sovittiinkin suomen uudistuneesta linjasta ja tämä linja annettiin selkeästi tiedoksi jo saman tien kaikille eu maille

on myöskin selkeästi tuotu esille se että pitää päästä sopimukseen myöskin siitä mitkä ovat aidosti vaikuttavia asioita

pitkä tämmöinen maltillinen palkkasopimus on se minkä ympärille voidaan rakentaa ja sen jälkeen nämä leikkaukset voivat tulla kysymykseen mutta ensin

kriisi ei siis alkujaan ollut eurooppalainen eivätkä syyt olleet yhteisessä talous ja rahaliitto emussa eivätkä eurooppalaisessa yhteisvaluutassa vaan sääntelemättömässä pankki ja sijoitustoiminnassa joka kannusti liialliseen riskin ottamiseen ja keinotteluun

hallitusohjelman mukaisesti myös sijoittajavastuuta on vahvistettu kuten nyt näkyy tässä espanjan pankeille annettavan lainan takauksissa

edelleen hallituksen linja muuttui transaktioverossa ja nyt meidän onkin ponnisteltava hallituksena yhdessä niiden jäsenmaiden kanssa jotka haluavat ottaa tämän käyttöön että siitä saadaan sisällöllisesti riittävän tehokas

suomen hallituksen ponnistelut suomalaisten veronmaksajien etujen ja euron turvaamiseksi ovat saaneet muutamia soraääniä lukuun ottamatta talousoppineiden tuen

toisaalta siitä että akuuttiin kriisiin vastataan ja saadaan luottamus palautettua sekä markkinoille että laajemmin koko talouteen sekä siitä kuinka koko euroopan talous saadaan nostettua takaisin kasvu uralle

kuten yksi asiantuntija sanoikin julkisuuden kautta voidaan valottaa kerrallaan vain yhtä nurkkaa kokonaisuudesta

niinpä meillä täällä suuressa salissa on vastuu siitä että näemme kokonaisuuden sen kokonaisuuden mihin tämäkin yksittäinen päätös jota nyt espanjan osalta ollaan tekemässä liittyy

eu maiden keskinäisen luottamuksen kannalta olisi nyt välttämätöntä että kriisin ratkaisuksi neuvoteltu ja sovittu vakausmekanismi itsessään noudattaa sellaisia pelisääntöjä jotka antavat kaikille osallistujille samat oikeudet ja velvollisuudet

itse näen niin että kyseessä on se haluammeko kehittää niitä yhteistyörakenteita jotka eurooppaan on luotu vai annetaanko niiden rapautua ja lopulta hajota

niiden jotka haikailevat takaisin markkaan olisi kerrottava sekä asuntovelallisille yrittäjille että muille joilla on lainaa mitä tämä tarkoittaisi heidän taloudelleen

olemme saaneet paljon aikaan eurooppalaisella yhteistyöllä

nykynuorten elämä on monien mahdollisuuksien rajattomassa euroopassa aivan muuta kuin mitä se oli samanikäisten eli mitä samanikäisten mahdollisuudet olivat vaikkapa parikolmekymmentä vuotta sitten

arvoisa puhemies

euroopan talous on niin keskinäisriippuvainen että sellaisen vientivetoisen maan kuten suomi on asemoitava itsensä tästä näkökulmasta

myös suomalaisten elintaso on noussut eikä vähiten vakaan valuutan ja matalan korkotason ansiosta

arvoisa puhemies

se on lähtöisin viime hallituskaudelta jolloin velkaannuttiin jopa tätä enemmän kuitenkin huomattavasti paremmassa taloudellisessa tilanteessa ja se velkaantuminen tapahtui lähinnä sen vuoksi että annettiin verohelpotuksia hyvätuloisille suomalaisille

kuten edellä totesin kriisi ei ole lähtöisin yhteisvaluutasta mutta se on tuonut kouriintuntuvasti esille useita talous ja rahaliiton valuvikoja

on selvää että kritiikkiä nyt kohdistetaan ja kohdistettiin jo euroalueen syntymisen aikaan siihen että mukaan otettiin maita joiden olisi pitänyt jäädä odottamaan ja vahvistamaan talouttaan euron ulkopuolella

haluammeko todella että neljästä vapaudesta vain pääomien ja tavaroiden vapaa liikkuvuus toteutuisi

entä ihmisten ja palvelujen vapaa liikkuvuus

entä ihmisten eurooppa kansalaisten eurooppa

eikö kuitenkin juuri se että ihmiset voivat liikkua vapaasti sekä koulutuksen että työn perässä ole se eurooppa jota ihmiset ja kansalaiset haluavat

on hyvä pitää mielessä että tämän tulee olla myös se linja josta tulevaisuudessa pitää huolehtia että tämä linja säilyy jotta tämä oikeudenmukaisuus taloudenpidossa myöskin huonoina aikoina mahdollisimman hyvin tulee esille

jotta tämä toteutuisi mahdollisimman hyvin tarvitsemme yhteisiä pelisääntöjä eli yhteistä lainsäädäntöä jotta oikeudet ja velvollisuudet ovat kaikille samat

ulospääsytienä ei kuitenkaan ole järjestelmän purkaminen ja luopuminen yhteisestä eurooppalaisesta kehityksestä vaan virheiden myöntäminen ja niistä opiksi ottaminen

euroopan unionilla sekä talous ja rahaliitto emulla on täydet edellytykset kasvaa poliittisiksi instituutioiksi jotka takaavat paitsi taloudellisen vakauden myös sosiaalisesti oikeudenmukaisemman talouskehityksen euroopassa

päinvastoin meidän on kehitettävä yhteistä eurooppaa entistä tasa arvoisemmaksi ja sellaiseksi että se antaa mahdollisuuksia kaikille

siinä korotetaan pääomatuloveroja ne muutetaan progressiivisiksi siinä korotetaan suurimpia perintöveroja ja sitten siellä myöskin vähennetään kaikkein pienituloisimpien verotusta kunnallisen perusvähennyksen kautta

tarvitsemme ennen kaikkea vakautta ja tämän vakauden takuuna on erityisesti se mitä kukin jäsenvaltio omassa talouspolitiikassaan tekee

näitä asioita käsiteltiin myös tuossa kesäkuun päämiesten huippukokouksessa mutta niistä on vähemmän puhuttu

niin kuin tässäkin salissa on nyt jo monta kertaa todettu tulonsiirtojen kautta ensimmäistä kertaa lähes kahteen vuosikymmeneen todella korotetaan kaikkein pienituloisimpien tukia ja onpa jopa otettu huomioon se että nämä tuet eivät tule syödyiksi muita tukia vähentävästi

suomella on todellakin hyvä esimerkki siitä miten hoidamme omaa tonttiamme

työmarkkinoiden onnistunut raamisopimus on erinomainen esimerkki siitä miten niillä poliittisilla välineillä jotka meillä on käytettävissä me huoleh dimme omasta taloudesta ja vakaudesta myöskin tulevaisuuteen nähden

me tiedämme että eurooppa ei ole valmis se tarvitsee kehittämistä

myöskään euro ei ole sellainen joksi sen toivoimme

tiedämme että siinä oli perustamisvaiheessa isoja valuvikoja ja tällä hetkellä meidän on keskityttävä näiden valuvikojen korjaamiseen

emme todellakaan elä helppoja aikoja ja sen vuoksi on ollut erittäin tärkeää että hallituksenkin myötävaikutuksella on saatu suomeen raamisopimus

kriisin ratkaisu ei siis ole luopuminen yhteisestä eurooppalaisesta kehityksestä vaan mieluumminkin tätä yhteistyötä on vahvistettava mutta ennen kaikkea myös samalla arvioitava kriittisesti ja puututtava voimakkaasti niihin epäkohtiin joita unionin kehityskaaren aikana on muotoutunut

tämä on sellainen menestystarina että tämä jos mikä pitäisi ottaa vientituotteeksi suomesta

meidän onkin ennakkoluulottomasti pohdittava sitä miten vahvistamme euroa niin että sen pohja vahvistuu ja euron perustamisessa tehdyt valuviat korjataan

aika monet niistä ongelmista joita me tällä hetkellä euroopassa näemme tulisivat hoidettua sillä että valtioiden sisällä kansalaisryhmien sisällä ja valtioiden välillä olisi enemmän luottamusta

tällaisella sanaleikillä ei päästä eteenpäin mutta on pohdittava sitä mitä uudistuksia päätöksentekoon tarvitaan jotta haluttuihin ja tarvittaviin tuloksiin päästään

arvoisa puhemies

nykyinen metsäteollisuus on tärkeä suomalaisille nimittäin aika isolta osalta myös ne uudet mahdollisuudet mitkä liittyvät puuhun perustuvat siihen että jatkojalostetaan niitä sivutuotteita jotka nykyiseltä metsäteollisuudelta tulevat

kun hallitus pyrkii siihen että velanotto taitetaan jotta saadaan myös pitkällä aikavälillä pysyvä myönteinen kurssi suomeen se tarkoittaa valitettavasti myös sitä että tehdään leikkauksia

liittovaltio antaa sen mahdollisuuden että hallinto on järjestettävissä avoimesti kansalaisten seurattavaksi ja se mitä me tällä hetkellä euroopassa tarvitsemme on kansalaisten luottamus eurooppalaiseen päätöksentekoon

valitettavasti tehdään leikkauksia myös sellaisissa asioissa jotka voi suoraan sanoa eivät välttämättä ainakaan lyhyellä aikavälillä näy säästöinä

eli emme voi asettaa vastakkain olemassa olevaa metsäteollisuutta ja tarvetta luoda

tämän pitää olla ohjenuorana myös meille suomalaisille kun me mietimme nyt ja aivan lähitulevaisuudessa sitä mitä me euroopalta haluamme mitä me olemme valmiita sille antamaan ja mikä meidän mielestämme tämä yhteinen tulevaisuutemme on

enää

mutta kun näitä leikkauksia tehdään ja ne ovat varmastikin perusteltuja laajasta näkökulmasta ja myöskin rakenteellisten uudistusten näkökulmasta niin kun meillä on laaja suomenmaa ja nämä sektoriministeriöt toimivat hyvin itsenäisesti hallituksessa pitäisi nyt järjestää työtä sillä tavalla että tällainen sisäinen koordinaatio tapahtuu jotta vältetään sellainen tilanne että nämä välttämättömät leikkaukset eivät kohdistu yhteen paikkakuntaan tai yhdelle alueelle

näistä sivutuotteista ja niitten hyödyntämisestä tärkeimpinä ovat biopolttoaineet ja se on tällaisen ison laajan suomen kannalta erittäin tärkeätä koska ne luovat työpaikkoja myös sellaisille alueille joilla työpaikkoja on vähemmän ja sen vuoksi olisi todella pidettävä huolta siitä että uusia biopolttoainelaitoksia liikenteen tarpeisiin ja lämmityksen tarpeisiin saataisiin eri puolille suomea ja aivan erityisesti tuonne itä suomeen jossa puuta on runsaasti saatavilla jolloin myöskin nämä kustannukset jotka logistiikkaan liittyvät jäisivät sekä kestävän kehityksen näkökulmasta että sitten hinnan näkökulmasta kohtuullisemmiksi

kun mietimme sitä millä tavalla alueiden elinvoimaa lisätään tässä nimenomaan on nyt hyvä työkalu tämä pohjois ja itä suomen ohjelma ja siinä on erityisesti paneuduttava siihen millä tavalla niitä omia vahvuuksia alueelta nostetaan esille

arvoisa puhemies

niin tässä lakiehdotuksessa kuin noissa aikaisemmissa jotka lähetetään ympäristövaliokuntaan on se hyvä osa ja sitten se vähän vähemmän hyvä osa

tässä yhteydessä on sanottava että finnvera ei viime viikkojen päätösten perusteella ole ollut taho joka tukisi näiden biopolttolaitosten sijoittumista itäiseen suomeen

tästä syystä nyt kun seuraavia lisäbudjetteja ensi vuoden alussa tehdään siellä olisi kyllä otettava useampi kymmenen miljoonaa euroa siihen että eu ohjelmien omavastuuosuudet eli nämä vastinrahat saadaan riittämään niin että eu ohjelmarahoitus voidaan täysin hyödyntää ja myöskin sitten osoittaa tulevaisuuteen että suomessa näitä eu ohjelmia edelleen tarvitaan onhan suomen yksi keskeinen tavoite nyt tulevissa rahoitusraamineuvotteluissa se että itä ja pohjois suomi edelleen pysyvät tätä suurinta tukea saavina alueina

tässä lakiehdotuksessa on ihan hyviäkin kohtia esimerkiksi se että silloin kun päätetään liiketilojen muuttamisesta asuinkäyttöön se on toki aivan järkevää tehdä kunnassa koska siellä tiedetään miten se homma hoituu ja minkälainen tarve on ja minkälaisilta paikoilta